kukaan ei oikein tiedä mitä tapahtuu seuraavaksi ja emme voi hyväksyä emmekä ymmärtää sitä miksi tätä siirtoa ei tehty kokonaisuutena niin että kaikki varhaiskasvatuksen alla tapahtuvat hoidon muodot kuuluisivat yhteen pakettiin

arvoisa puhemies

siksi keskusta esittääkin vastalauseessaan tähän kokonaisuuteen mielestämme kaikkein toimivimman ratkaisun mitä olemme jo vuosia halunneet pitää esillä ja sen haluamme myös jonain päivänä toteuttaa

edellytämme vastalauseen lausumaehdotuksissa jotka myöhemmin tarkemmin esittelen että tätä perheministeriötä hallitus ryhtyy valmistelemaan nyt kun valtioneuvoston toimintaa sitä hallinnon ylintä tasoa muutenkin uudelleen järjestellään

valtiovarainvaliokunta kuuli asiantuntijoita liittyen kelan jakamaan hyvin suosittuun käytännössä jokaista lapsiperhettä koskevaan äitiysavustukseen

kaikista puolueista oli edustajia ja meillä oli vahva tahto ja toive yhteisesti siitä että äitiysavustukseen käytettävää määrärahaa nostettaisiin pitkälti sen takia että pakkauksen laatu ja sen sisältö ja sisällön mielekkyys perheiden kannalta voitaisiin varmistaa

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että asiaan palataan ensi vuonna ja nyt olisin halunnut kysyä asiasta vastaavalta ministeri risikolta mitä te ajattelette tästä kirjauksesta mitä voimme odottaa sen tuovan tullessaan ja miten paljon uskotte että tähän on rahaa käytettävissä ensi vuonna kun lähdetään uutta budjettia rakentamaan sitten tämän jälkeen

arvoisa puhemies

mutta kyllä meillä on alan ammattilaiset joihin on viitattu monin kerroin ja on syytäkin ollut koska he käytännön upean työn tekevät osaavat rytmittää päivän niin että siinä on selkeä pedagogisempi varhaiskasvatuksellinen osuus sitten on ruokailua päiväunia ulkona leikkimistä sitä normaalia päiväkodin arkea jossa pedagogiikan ja hoivan vuorottelu on osattu ammattilaisten toimesta rytmittää niin että varhaiskasvatuksellinen osuus toteutuu myös niiden kohdalla jotka jatkossa osallistuvat päiväkodin arkeen esimerkiksi vain osapäiväisesti

mitä tulee myös tähän maahanmuuttoon jonka nostin jo aiemmassa puheenvuorossa esiin niin pidän todella tärkeänä että yhtenä kriteerinä kokopäiväisen hoidon saamiselle voitaisiin käyttää tätä maahanmuuttoa vasta maahan tulleiden perheiden lasten asemaa ennen kaikkea kulttuurin ja kielen oppimisen kannalta

pitkältihän tämänkin lain toteutuminen on kiinni kunnissa tapahtuvasta palveluohjauksesta siitä mitä perheille kerrotaan erilaisista vaihtoehdoista lapsen hoidon ratkaisuiksi koko siitä paletista

ja toisaalta on myös tämä iso kokonaisuus hallituksen kärkihanke lasten ja perheiden muutosohjelmasta jossa käytännön toimenpiteenä on muun muassa määrärahan osoittaminen viime kaudella tehtyyn hyvään sosiaalihuoltolakiin lapsiperheiden kunnallisen kotiavun osalta

se onkin harvinaisuus maailmassa sillä ainoastaan tallinnan kaupunki jakaa äideilleen äitiyspakkausta vastaavaa hoivapakkausta synnytyssairaalaan lähdettäessä

toivoisin että näkisimme päivähoidon osana isoa lapsiperheille ja nimenomaan lapsille kohdennettua palvelupalettia jonka kuntakenttä tarjoaa

tästä pieneltä ja yksityiskohtaiselta kuulostavasta asiasta halusin käyttää puheenvuoron nyt tänä vuonna eduskunnan naisverkoston puheenjohtajana toimiessani

olemme toivomassa pyytämässä ja kannustamassa kaikkia edustajia tarttumaan tähän tärkeään aiheeseen äitiyspakkaukseen joka on kelan tarjoama etuisuus pienen lapsen vanhemmille

tämä on niin kuin todettua ehkä yksityiskohtaiselta kuulostava asia valtion isossa miljardiluokan budjetissa mutta sittenkin symbolisesti merkittävä ehkä yksi merkittävimmistä konkreettisista osoituksista hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolosta

sen suosio on siis pysynyt varsin korkeana ja vaikka sen etuisuuden arvo on kelan kokonaissummassa varsin pieni on sen merkitys kuitenkin todella suuri monessa perheessä

tämä kilpailutus on mahdollistanut pakkauksen sisällön säilymisen monipuolisena ja laadukkaana vaikka hinnat ovat vuosien saatossa nousseet merkittävästi kuten tiedämme kaikki elämisen kustannuksista suomessa

hankinnassa kela kuitenkin pyrkii lähtökohtaisesti vahvistamaan sen että tuotteet ovat turvallisia ja laadukkaita pienten lasten käyttöön ja että niiden valmistamisessa kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia

sille mistä valitun toimittajan tuotteet tulevat ei voida antaa julkisessa hankinnassa edellä mainittua enempää merkitystä kuten tunnetusti kilpailutuksen lainsäädäntö kulkee mutta pakkauksen korkean laadun ylläpitäminen ja samalla tuotteiden kotimaisuus edellyttävät jatkossa väistämättä tuotteiden määrän karsimista tai entisestään laadun heikentämistä jos tätä äitiysavustuksen määrää ei koroteta

hallituksen esityksessä mainitaan että äitiyspakkauksen sisältöä tarkistetaan hinnannoususta johtuen tämän kaikki ymmärrämme miten paljon hinnat ovat nousseet kuten todettua

edustajaa joista ei

ministeri kiurulle

on annettava tunnustusta edelliselle hallitukselle ja edelliselle asuntoministerille erittäin kunnianhimoisista ja onnistuneista projekteista liittyen näitten ongelmien vähentämiseen

nyt olisin mielelläni kuullut mitkä ovat teidän kaavailunne ja mitkä ovat hintalaput sille että tämä ongelma vietäisiin minimiin ja hoidettaisiin hyvinvointiyhteiskunta kunnialla myös tältä osalta että jokaisella olisi katto pään päällä

olen tämän keskustelun aikana miettinyt mitä hyvää hallitusohjelma kuitenkin kaikesta vaikeasta talousajasta huolimatta lupaa myös niihin vaalitavoitteisiin peilaten joita omalla puolueellani oli

biotalouteen panostetaan lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun panostetaan takuueläke nousee omaishoitajien asema paranee satsataan maakuntien liikennehankkeisiin puretaan normeja tehdään yrittäjävähennys

eivät mutta ne harmittavat ja enemmän hävettäisi jos näitä ei nyt tehtäisi ja jätettäisiin tämä maa tällaisessa kunnossa tuleville sukupolville

arvoisa puhemies

haluan vielä tähdentää nyt täälläkin käydyn hyvän keskustelun loppupuolella että minusta on ollut hyvä kuulla myös hallituspuolueiden edustajia jotka ovat avoimesti myöntäneet että tämä laki ei ole sellaisenaan yksiselitteinen ja takaa autuutta ja onnea varhaiskasvatuksen kehittämisen tulevaisuudelle

haluan vielä korostaa että keskustan päätarkoitus tämän eriävän näkemyksen jättämisestä tässä hallituksen esityksessä perustuu siihen että me haluamme suomalaiseen lapsi ja perhepolitiikkaan laajan kokonaisnäkemyksen

meillä on vilpitön usko siihen että tässä salissa on eri puolueissa ihmisiä jotka ymmärtävät tämän katsoessaan suomalaisten perheiden tilannetta katsoessaan lapsiperheiden ongelmia huostaanottotilastoja meidän lastensuojelun painetta josta juuri viime viikolla sosiaali ja terveysministeriö julkaisi raportin toisaalta myös kaikkia niitä hyviä asioita joita suomalaisissa kodeissa tapahtuu mutta yhtä lailla perheiden yhtäläistä toivetta parempaan perheen ja työn yhteensovittamiseen jossa juuri päivähoito on itse asiassa kaikkein keskeisimmässä roolissa sen toimivuus joustavuus ja laatu

me kaipaamme suomalaiseen perhepolitiikkaan kokonaisnäkemystä ja kokonaisohjausta saumattomia palvelun ketjuja ja näemme että hallinnollisesti tämän asian paras ratkaisu olisi kokonaisvaltainen perheministeriön perustaminen lapsi nuoriso ja perheministeriö

tämän lisäksi tarvitaan asennetta lapsilähtöistä politiikantekoa vahvaa tulevaisuusajattelua ja myös rahaa tämän lain toteuttamiseksi

lisäksi vielä haluamme lähettää erittäin kannustavat terveiset valiokunnan lausumassamme ja koko vastalauseen tekstissä opetusministeri gustafssonille joka tämän hallinnonalasiirron myötä nyt saa varhaiskasvatuksen vastuulleen että lakiehdotus aivan kuten edustaja rehula totesi varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta valmistuu nopeasti valmistuu niin nopeasti että päivähoidon laatu johon nyt monet vanhemmat esittävät kriittisiä huomioita esimerkiksi ryhmäkokojen päiväkotien homeongelmien ja muiden osalta vihdoin saataisiin

ja keskustelu yleiskeskustelu on päätynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

täällä on käyty kuten tapoihin kuuluu väittelyä siitä kumpi on oikeassa talouden tilannekuvansa ja toimenpiteidensä kanssa hallitus vai oppositio ja kumpaankin liittyen lyhyt huomio

ensinnäkin paljon parjatuille sosialidemokraateille ja syystäkin on toki parjattu haluan todeta sen että on ollut kuitenkin varsin ansiokasta ja se hyvänä tekona teidän osaltanne mainittakoon että viime kaudella te kuitenkin noin kauden puolivälissä havahduitte siihen että tämän maan taloustilanne vaatii toimenpiteitä

tämä työ joka tällä hallituksella olisi käsissään olisi vielä paljon paljon suurempi ja hankalampi ellei olisi lähdetty edes aloittamaan näkemystä siihen suuntaan että tämän maan pitää uudistua ja että tässä maassa pitää myöskin säästää ja jakaa rahoja uudella tavalla sitä vähenevää pottia myöskin kasvavan työttömyyden oloissa

molemmille ministereille ehkä semmoinen laajempi kysymys koskien tätä oletettavasti pahenevaa tilannetta suomalaisessa yrityselämässä ja työpaikoissa

mitä tulee tämän vuoden ja tämän sipilän hallituksen ensimmäiseen budjettiin nythän on hyvä huomata että vasta ensi vuoden budjetista alkaen on näkyvissä tämän hallituksen poliittinen tahtotila siitä miten suomea uudistetaan ja tätä maata johdetaan ja toivottavaa on että vaikutukset näkyvät

paljonko puskuria tähän on todellisuudessa olemassa ja mitä tehdään jos tilanne tapahtuu kaikkein pahimman kautta

on ihan selvää että suomen kaltainen laiva kääntyy hitaasti ja kaikkein paras orastavin merkki onnistumisistamme mitataan suomalaisten työpaikkojen määränä

se mitataan nyt akuutisti myös esimerkiksi pakolaistilanteen hoitona ja toisaalta velkaantumisen pysäyttämisenä mutta viime kädessä meitä mitataan suomalaisten työpaikoilla ja sitä kautta yhä useamman suomalaisen elämän merkityksellisyyden kokemuksella ja tietenkin kun budjetista puhutaan talouden rattaiden pyörimisillä

täällä on viime viikolla käsitelty ja myös tänä iltana käsitellään sellaisia lakeja jotka ovat hallituksellekin hankalia liittyvät säästöihin juuri siihen tilannekuvan tunnistamiseen suomen taloudessa ja siksi minusta on perusteltua ja oikein että hallituspuolueen edustajana on tässä kohdin lupa myös kertoa niistä hyvistä asioista joita budjetti kaikesta huolimatta pitää sisällään

itse katson sitä tietenkin tiiviimmin juuri sosiaali ja terveyspolitiikan sektorilta ja ilokseni totean että omaishoitoon siihen paljon puhuttuun ja poliittisissa puheissa esiin nostettuun omaishoitoon yhteiskunnan voimavarana vihdoin kohdistetaan merkittävä potti rahaa

samanlainen lisäraha kohdistuu myös pienempänä perhehoitoon myöskin tulevaisuuden hoitomuotona niin lasten kuin ennen kaikkea uutena asiana ikäihmisten hoidon osalta

minusta on myös hyvä että eläkeläisiin kohdistuvana vaikeana aikana me pystymme tekemään lisäsatsauksen takuueläkkeeseen ja myös vapauttamaan tietyt pienituloisimmat väestöryhmät yle verosta sekin koskettaa monia suomalaisia

arvoisa puhemies

miksi olen tämän aloitteen tehnyt

liian pitkään me olemme puhuneet että lastensuojelun kustannuksista pitää päästä eroon ja satsata ennalta ehkäiseviin palveluihin ymmärtää lasten ja perheiden elämää kokonaisuutena neuvolan ja koulun ja päivähoidon välillä

siksi että asiasta ovat ottaneet yhteyttä lasten ja nuorten vanhemmat opettajat jotka koulun arkipäivässä huomaavat tämän asian hyvin konkreettisesti sekä itse kauppiaat

ja minusta jos markkinavoimien edustaja ottaa yhteyttä ettei haluaisi myydä jotakin tuotetta koska kokee sen eettisesti ja kansanterveydellisesti ongelmalliseksi asiaan on syytä tarttua

olen myös hyvin iloinen siitä että tätä aloitetta on kanssani ollut tukemassa käytännössä koko oma eduskuntaryhmäni keskustan eduskuntaryhmä hyvin yksimielisesti ja myös yksittäisiä edustajia muista puolueista

viimemmäksi arvon puhemies pieni harmistuksen moitteen ja kehotuksen sana joka liittyy nyt eduskunnan osalla sovittuun päihdeäitien rahoitukseen

olen kiitollinen siitä että tuo tärkeä paljolti ennalta ehkäisevä toiminta saa nyt miljoonan sen sijaan että alun perin potissa ei ollut yhtään vaan rahoitus oli kuntakentän ja rayn varassa

nimestään huolimatta ne eivät sisällä sen enempää energiaa eli sokeria kuin muutkaan tavalliset virvoitusjuomat vaan oletetaan että energiaa ja jaksamista antavat juomien piristävät yhdisteet kuten kofeiini guarana tauriini tai vastaavat muut aineet

euroopan parlamentin ja neuvoston uudessa asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle täsmennetään runsaasti kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden merkintävaatimuksia

riskiarvioinnissa tunnistettiin jo pienillä kofeiinimäärillä haitallisia vaikutuksia kuten kofeiinin sietokyvyn lisääntymistä vieroitusoireita ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä

valtion ravitsemusneuvottelukunnan raportissa niin ikään neljän vuoden takaa todetaan että energiajuomia ei suositella lapsille niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi koska jo pienikin kofeiinimäärä aiheuttaa lapselle kiihtyneisyyttä ärtyneisyyttä jännittyneisyyttä ja levottomuutta

esimerkiksi tauriinin vaikutuksista se on hyvin puutteellista ja nimenomaan näiden aineiden yhdistelmien osalta tutkimustieto on vielä rajallisempaa

missään eu jäsenvaltiossa ei suoranaisesti ole kielletty energiajuomien myyntiä tai asetettu myynnille ikärajoja mutta monessa maassa on suhtauduttu pidättyväisesti energiajuomien käyttöön ja markkinointiin

tutkimuksissa on todettu että kofeiinin haitalliset vaikutukset kognitiiviseen suorituskykyyn ja käyttäytymiseen ovat merkittäviä siis juuri niihin asioihin jotka vaikuttavat oppilaiden suoriutumiseen koulussa ja koulurauhaan

nykyisellään kaupat eivät voi kuitenkaan turvautua elintarvikelainsäädäntöön mutta elinkeinovapaus kuitenkin sallii kauppiaiden omat myyntikiellot

julkisen vallan on kuitenkin perustuslain nojalla edistettävä väestön terveyttä ja sen on myös tuettava perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

siksi tämä lakialoite on laadittu ja on mielenkiintoista seurata miten tämän aiheen keskustelu etenee mahdollisesti hieman rinnakkain alkoholin mielikuvamainontakeskustelun kanssa jossa niin ikään panimoliitolla on ollut vahva rooli kuten varmasti myös tässäkin edunvalvonnan nimissä tuotteen menekkiä ajatellen

niin ikään tätä on mielenkiintoista seurata sillä hallituksen sisällä tuntuu asiasta olevan sosialidemokraattisen peruspalveluministerin ja kokoomuksen maatalousministerin joka asiasta viime kädessä vastaa välillä suuri näkemysero

arvoisa puhemies

tämä subjektiivinen päivähoito oikeus ja sen rajaaminen ei itselleni ole ollut laisinkaan tästä helpoimmasta päästä mutta samalla kun tähän asiaan on perehtynyt valiokunnassa asiantuntijoiden kautta jotka kyllä monet ovat todenneet tästä laista kriittisesti ja sitä valmisteluvaihetta seurannut kun lakia on hiottu paremmaksi ja paremmaksi ja me emme puhu samantyyppisestä esityksestä kuin mitä viime hallitus silloisen ministeri kiurun johdolla oli suunnittelemassa niin minä lähden siitä että minä luotan niihin kasvatusalan ammattilaisiin ja myös siellä sosiaali ja sivistystoimessa päivähoidon ammattilaisiin jotka perheiden kanssa käyvät päivähoitopaikkaa anottaessa palveluohjauksena keskustelun siitä mitä mikäkin perhe tarvitsee

ja luotan myös siihen että päiväkodin arki osataan järjestää niin että varhaiskasvatuksen sivistykselliset oikeudet joihin kiuru viittaa eivät ole esimerkiksi päiväunia tai ruokailua vaan sitä pedagogista osaamista joka kyllä on jokaiselle lapselle oikeus ja keskiössä myös tästä eteenpäin

vasta viime päivinä osittain tietojen tarkennuttua vasta eilen ja tänään osittain edelleen monien kohtien osalta epätietoisuudessa olemme tänään käyneet eduskunnassa keskustelua kehysriihen päätöksistä ja ennen muuta myös niiden vaikutuksista

arvoisa puhemies

hallituksen tiedotustilaisuudessa korostui sama hehkutus osatyökykyisten ohjelmasta ja opintotuen indeksisidonnaisuudesta jonka olemme kuulleet jo moneen kertaan ikään kuin uutena asiana

tänään tosin salikeskustelussa kuulimme kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa viittauksen siihen olisiko eläkeratkaisu sittenkin vielä tulossa

joka tapauksessa on selvää että kun isoa työmarkkinaratkaisua ei saatu aikaiseksi päätöksiä työurista ei ole saatu aikaiseksi monet ratkaisut siirtyvät ja ensi syksystä tulee oletettavasti vaikea

jos heidän vastauksensa on että tehkää te niin kyllä me voidaan tehdä

toinen iso asia jota jää moni pohtimaan ja pohtii edelleen vaikka kehysriihestä on kulunut jo viikko ja tuntuu että sitä pohditaan myös hallituksen riveissä eikä vain opposition suunnalla on se mitä oikeastaan hallitus päättikään sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä

arvoisa puhemies

ihan ensiksi en malta olla toteamatta näin eduskunnan naisverkoston tämänkertaisena puheenjohtajana että on ilo katsoa valtioneuvoston naisrivistöä ja huomata että tämä hallituksen hanke on naisten hyvissä käsissä

tämä on sinällään varsin surkeaa koska kysymys on niistä ihmisten tärkeimmistä verovaroin kustannetuista palveluista jotka aika monelle ovat keskeisin motiivi veroeurojen maksamiseen

terveydellä ei ole leikkimistä

nyt olemme viime päivinä päässeet keskustelemaan ja seuraamaan melkoisen huvittavaa näytelmää ainoastaan siitä millä puoluekirjalla pääsee työryhmään jonka pitäisi kirjoittaa laki ennätysnopeassa ajassa ja en ole aivan varma siitä onko peruspalveluministerillä todella aito pääministeripuolueen tuki toteuttaa tätä isoa tarpeellista uudistusta joka näyttää olevan varsin sekaisin

ensinnäkin se että saimme nyt keskusteluun mallin sosiaali ja terveydenhuollon rakenteista hallituksen esityksen esitykseksi siitä on tietysti iso edistysaskel ja vastaus siihen huutoon jota keskustakin on halunnut täällä pitää esillä että emme halua puhua pelkästään rakenteista kunnista ja hallinnosta vaan palveluista ja niistä keskeisin ihmisten arkeen vaikuttava tekijä on ilman muuta sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen

sosiaali ja terveyspalveluiden osalta haluan ottaa esiin myös kolmannen epäselvän kohdan joka liittyy siihen mitä hallitus oikeastaan päättikään kela korvauksista

toinen hyvä asia joka tässä on ja jonka haluan nostaa esiin on se että onnistuessaan tämä malli integroi erinomaisella tavalla sosiaali ja terveydenhuollon perusterveydenhuollon tasolla

osittain myös sote rakenteissa muutoinkin jo kauan havaittu ja arjen konkreettisissa tilanteissa ongelmaksi muodostuva sosiaali ja terveydenhuollon liiallinen etäisyys toisistaan tämän mallin myötä voisi korjaantua